heitä kiinnostaa se onko tämä saamelaismääritelmä kestävällä tavalla määritelty eli keitä viime kädessä saamelaismääritelmä koskee ketkä pääsevät vaaliluetteloon

arvoisa puhemies

nyt kun keskustalla on oma malli me haluamme uudistaa sosiaali ja terveyspalveluiden järjestämistä olemme esittäneet että tarvitaan pikainen uudistus niin kun kokoomuksella ei ole omaa mallia he eivät ole vielä saaneet kehiteltyä sitä niin he alkavat jarruttaa että ei voida tehdä uudistuksia

myös hallituskauden alussa pääministerin suulla hallituksen ykkösrakenneuudistukseksi markkinoitu kuntauudistus on ennennäkemättömässä solmussa

oikeudenkäyntiä käyvät lähinnä varakkaat ja sitten sellaiset jotka saavat ilmaisen oikeusavun ja samaan aikaan useissa yritysten vakiosopimuksissa yleisiin sopimusehtoihin on sisällytetty välityslauseke jotta saataisiin riitatilanteissa nopea ja asiantunteva ratkaisu

tällaista taloustilannetta ja johtajuusvajetta vasten on harmittavaa että hallitus on sortunut ylimielisyyteen

tämä on otettu käyttöön myös sellaisissa tilanteissa joissa rahallinen intressi riidassa on hyvinkin vähäinen

paras esimerkki ylimielisyydestä on kehysriihen tiedotustilaisuus jossa kokonaisuus jätettiin kertomatta niin eduskunnalle tiedotusvälineille kuin kansalaisillekin

saamelaiskäräjälakia ollaan parhaillaan uudistamassa ja työryhmä esittää muutoksia saamelaismääritelmään

haluaisin kysyä oikeusministeriltä

tämä määritelmä joka lakiluonnoksessa on veisi selvästi huonompaan suuntaan saamelaismääritelmää ja vaaliluetteloon hyväksymistä

prosenttiosuus ohjaa kyllä harhaan

arvoisa puhemies

haluammeko että valtuustot päättäisivät siitä kenelle tehdään lonkkaleikkaus tai mitkä toimenpiteet rajataan julkisen terveydenhuollon ulkopuolelle

mutta kun tänään kuunteli sekä ministeri urpilaisen että hallituspuolueiden puheenvuoroja tuli väistämättä jälleen mieleen että edelleenkään eivät kaikki ministerit näytä tietävän mitä onkaan osinkoverotuksen todellinen luonne

tärkeintä on että marssijärjestys on oikea ja ongelmakohdat ratkaistaan kestävällä tavalla

näistä toki voitaisiin päättää valtuustoissa kunnissa

meille lappiin hankittaisiin esimerkiksi kuusi magneettikuvausyksikköä kun maakunnan väestön tarve edellyttäisi vain kahta magneettikuvauslaitetta

kun täällä on puhuttu terveyspalveluista niin viime viikkoina erityisesti on noussut esille kysymys ja aiheellinenkin huoli siitä että monissa kunnissa kansainväliset terveyspalveluyritykset ovat vallanneet markkinoita ja alkaneet tuottaa palveluita ja tässä yhteydessä on käytetty puheenvuoroja myös tästä korkokeinottelusta ja siitä että sitä pitäisi jotenkin suitsia

olin harmissani kun en saanut esitettyä kysymystä debatissa valtiovarainministeri urpilaiselle miten tämä kannustaa jättämään aikaisempaa enemmän voittovaroja yhtiöön

tämä on tärkeä keskustelu ja tässä keskustelussa arvoisa pääministeri ja myös erilaisissa esiintymisissä muut kokoomuslaiset ovat esittäneet että jotta voitaisiin paikallisia yrittäjiä suosia pitäisi pilkkoa näitä tarjouksia

nyt haluan tuoda esille ettei tämä ajatus pääse leviämään sen että kilpailulainsäädäntö nimenomaisesti kieltää tarjousten keinotekoisen pilkkomisen tämä on laissa nimenomaan kielletty

mutta perusedellytys olisi että kerrottaisiin totuus siitä mitä päätettiin tai edes vaivauduttaisiin itse ymmärtämään mistä on päätetty

arvoisa puhemies

maksumiehiksi hallituksen politiikassa ovat kauttaaltaan joutumassa keskituloiset suomalaiset lapsiperheet jotka eivät satu asumaan kaupunkien ydinkeskustoissa

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

kun lensin tiistaiaamuna rovaniemeltä tänne helsinkiin lentokapteeni kuulutti väliaikatietoja kuten normaali tapa onkin

hän kertoi että ylitimme juuri yli iin joka on pieni kunta lähellä oulua olemme kuitenkin niin ylhäällä että tuskin sitä huomaattekaan

monet taloustieteilijät ennustavat että talven aikana kriisi vielä pahenee ja syvenee ja saattaapa olla että eduskuntakin saa käsiteltäväksi vielä uusia tukipaketteja

minäkin olen ja haluan olla rovaniemeläinen ja lappilainen ja olen siitä ylpeä mutta yhtä lailla jokaisella maakunnalla ja paikkakunnalla on omat hienot erityispiirteensä

nyt tällä hetkellä kaivattaisiinkin hallitukselta nopeita ja ripeitä toimia jotta saataisiin kotimainen yritystoiminta vetämään ja investointeja suomeen

suomalaiset ovat aina halunneet tehdä töitä kotiseutunsa eteen

monilla pienillä paikkakunnilla tehdään arvokasta talkootyötä kylän ja lähiyhteisön hyväksi pienissä kunnissa kunnankin hyväksi

on tietenkin tunnustettava että poisto oikeuden laajentaminen ja t k vähennys ovat sinänsä hyviä ja erittäin kannatettavia toimenpiteitä

jos tällainen vapaaehtoistyön henki sammutetaan menetämme yhteiskuntana paljon emme vain rahallisesti vaan ennen kaikkea henkisen hyvinvoinnin kannalta

toivon että vaikutus ei jäisi vähäiseksi

täällä budjettikäsittelyssä on käytetty puheenvuoroja joissa on mielestäni kuitenkin aiheellisesti tuotu esiin se että poisto oikeuden laajentaminen ei välttämättä kovin paljon vaikuta investointeihin nimittäin monella yrityksellä on se tilanne että tulos ei riitä edes evl maksimipoistoihin ja silloin ylimääräinen poisto ei sinänsä kannusta investoimaan

arvoisa puhemies

voisinkin kysyä eikö palveluiden tuottamisen ja järjestämisen kannalta välttämättömiä uudistuksia olisi kannattanut lähteä suunnittelemaan ja toteuttamaan siitä päästä joka ratkaisisi todellisia ongelmia

ensin olisi mietitty mitkä ovat kuntien tehtävät tulevaisuudessa sen jälkeen olisi ollut sosiaali ja terveyspalveluiden järjestäminen ja vasta sitten olisi katsottu kuntarakennetta

tarvittaisiin toimenpiteitä jotka saavat viennin vetämään ja sitä kautta liikevaihdon kasvamaan ja syntymään aitoja investointitarpeita

toinen hallituksen päättämä ja esittämä yrityskannuste joka on mielestäni hyvä on se että yksityisiin osakeyhtiöihin sijoittaville henkilöille tulee vähennysoikeus ja erityinen kannuste tälle sijoitustoiminnalle

tässäkin pitää kuitenkin huomioida että useimmiten ne merkittävät rahat jotka voitaisiin yksityisiin yrityksiin sijoittaa ovat yhtiöissä ja tätä verokannustinta eivät saa yritykset vaan luonnolliset henkilöt ja sekin saattaa rajoittaa jonkun verran tämän sinänsä hyvän kannustimen tehoa

ihmettelen ja kysynkin arvoisalta kuntaministeriltä

voisi sanoa että valitettavasti olen joutunut todistamaan kuntakierrosta käydessä että nyt esitetty kuntauudistusmalli on saanut kansalaiset niin varpailleen että energiaa käytetään nyt pelkästään esitetyn mallin vastustamiseen

siksi pitäisi tarkkaan seurata mitä basel iii säännökset todella ovat parhaillaan aiheuttamassa kun pankit ja rahoituslaitokset valmistautuvat niiden tuloon

taitavalla politiikalla tuo energia olisi ohjattu miettimään sitä miten maamme eri alueilla palvelut saataisiin tulevaisuudessa tuotettua tasapuolisesti ja tarkoituksenmukaisella tavalla

ongelma ei näytä olevan niinkään mikroyrityksillä

tämän keskustelun kautta olisi joillekin alueille todettu tarve kuntaliitoksille ja toisilla alueilla ratkaisu olisi voinut olla tiiviimpi ja laajempi maakunnallinen yhteistyö erityisesti niiden terveyspalveluiden osalta jotka tarvitsevat laajempia hartioita kuten täällä useissa puheenvuoroissa on todettu

mutta ongelma on nimenomaan pienillä ja keskisuurilla yrityksillä ja niiden rahoituksessa on kuulunut olleen jo pitempään suuria ongelmia

arvoisa herra puhemies

on selvää että kuntasektorin tulee olla kymmenen vuoden päästä aivan eri asennossa kuin se on tänä päivänä

yksi väline jolla saataisiin ehkä piristettyä nimenomaan pk sektorin yritysten rahoitusta ja sitä että tavalliset palkansaajatkin voisivat sijoittaa pieniä summia ja näistä pienistä summista kertyisi sitten isompi puro yrityksen rahoitukseen olisi se että me avaisimme tappioiden vähentämisoikeuden esimerkiksi myös ansiotuloista silloin kun sijoitetaan yksityiseen listaamattomaan osakeyhtiöön

arvoisa puhemies

valitettavasti hallituksen kaavailemat suurkunnat eivät ole ratkaisu tulevaisuuden kuntasektorin haasteisiin

meidän yrityssektorille tarvittaisiin nyt tämmöinen piristysruiske joka toisi pääomaa nimenomaan kasvuyrityksiin ja sitä kautta lisäisi ehkä meidän työllisyyttäkin merkittävästi

on mietittävä että kun vienti ei vedä ja ymmärrän senkin että kyllä hallituksen on erittäin vaikea saada tehtyä toimenpiteitä joilla vientiteollisuus saadaan vetämään niin tässä tilanteessa pitäisi keskittyä niihin toimenpiteisiin että korvataan sitä tuontia kotimaisella tuotannolla

euroopan rahoitusvakausvälineestä annetun lain mukaan valtioneuvosto antaa eduskunnalle tiedonannon aina ennen kuin se tekee päätöksen valtiontakauksen myöntämisestä

tällaisen nytkin käsittelyssä olevan tiedonannon pitäisikin olla

kansalaisetkin kaipaisivat selkeitä perusteluja miksi suomalaisten on lähdettävä takaamaan asuntokuplassa ryvettyneiden espanjan pankkien pääomittamista

tämä tarkoittaa sitä että meidän pitäisi voimakkaasti satsata siihen että energiantuotannossa kotimainen bioenergia hake ja myös turve voisi kasvattaa osuutta meidän lämmön ja sähkön tuotannossa

oleellista ei ole vakuuksien tekniset yksityiskohdat vaan se hallituksen valitsema tie jolla pala palalta siirrytään hallitsemattomasti yhä suurempiin yhteisvastuihin ja liittovaltioon

täällä on käyty laajaa keskustelua siitä että turve on se joka meillä saastuttaa mutta on aivan selvää että samanlaiset hiilidioksidipäästöt tulevat myös kivihiilestä

kun näitä perusteluja tiedonannossa ei ole tulee vahva tunne että hallitukselta puuttuu näkemys ja visio suomen suunnasta ja euroopan tulevaisuudesta

ajatusta tuki se että ministeri urpilainen tunnusti debatissa avoimesti että euroopan unionin mailta puuttuu yhteinen näkemys siitä minkälaista eurooppaa olemme rakentamassa

myöskään pääministeri katainen ei vastannut selkeästi keskustan puheenjohtajan edustaja sipilän useaan kertaan esittämään kysymykseen kuinka suuriin vastuihin suomi on enimmillään valmis sitoutumaan ja hyväksyykö kokoomus eurobondit

on selvää ja on tunnustettava että aikoinaan tässä turvetuotannossa oli paljon ongelmia mutta niin oli monella muullakin teollisuuden sektorilla suomessa

kun aikoinaan paperiteollisuus saastutti meidän vesistöjämme ja järviämme emme me vaatineet että paperiteollisuus pitää lakkauttaa suomesta vaan me vaadimme että pitää panna päästöt kuriin ja hoitaa ympäristöä

vaikka vakuuksien lopullinen merkitys jää nähtäväksi on kuitenkin tunnustettava että kyllähän neuvotellut vakuudet ovat paremmat kuin ei mitään vakuuksia

ei pidä lähteä sitä vaatimaan että se lopetetaan suomesta niin kuin ministeri niinistö on vaatinut vaan pitää mieluumminkin lähteä kehittämään lupaprosessia nopeammaksi ja samalla vaatia vastapainoksi että pannaan nämä päästöt kuriin

siksi hämmästyttääkin että kokoomuksen ryhmäpuheenjohtaja harjoitti tällaista pohdiskelua että kannattaako vakuuksia edes pyytää ollenkaan

yksi erikoinen ja mielestäni aika ikäväkin hallituksen toimenpide on se että lähdetään rajoittamaan verovapaita kilometrikorvauksia

on täysin ymmärrettävää että sataprosenttisia vakuuksia ei ole vaadittu mutta se ei ole hyväksyttävää että valtiovarainministeri antoi puheessaan harhaanjohtavan kuvan että olisimme saaneet turvaavat vakuudet koko riskille

on selvää että sitä kreikan ykköspakettiakin voi arvostella ja voi arvioida ja on varmasti niinkin että siihen sisältyy riskejä että jotain sieltä tulee maksettavaksi mutta totuuden nimessä joutuu kuitenkin kertomaan että kyllähän tämän hallituksen aikana ne riskit ovat moninkertaistuneet

tämähän ei ole työmatka autoilua siellähän on työmatkavähennys vaan tämä on nimenomaan työn takia ajettavia kilometrejä

tällöin kohteena ovat nimenomaan myyntimiehet ja toisaalta ehkä rakennusalan komennusmiehetkin

tämä ratkaisu jota on esitetty aiheuttaa sen että yhä useampi joka joutuu paljon ajamaan työssään jos hän ei saa täyttä korvausta siitä oman auton käytöstä mieluummin ottaa työsuhdeauton

se on aivan eri luokkaa kuin ne riskit jotka sisältyvät edellisen hallituksen kreikan ykköspakettiin tai muihinkin ratkaisuihin jotka viime hallituksen aikana tehtiin

sen takia ei tee oikeutta tälle asialle jos lähdetään sanomaan että viime hallitus on valtaviin riskeihin ja valtaviin ilman vakuuksia annettaviin lainoihin sitoutunut ja tämä hallitus on turvannut kaikki pääomat

tällöin ehkä siinä tavoitteessa jota tällä lainmuutoksella haettiin että yksityisautoilu vähenisi käy todellisuudessa toisinpäin

ne jotka saavat työsuhdeauton joutuvat maksamaan aika merkittävän veron siitä ja silloin heillä on tietenkin kannustin käyttää sitä autoa myös yksityisiin ajoihin niin kuin he saavatkin käyttää jos on vapaa autoetu mahdollisimman paljon

syitä on monia mutta nyt tulisi kuitenkin keskittyä suomalaisten yritysten kilpailukyvyn parantamiseen kaikilla mahdollisilla keinoilla

hallitukselta puuttuu visio sekä euron että euroopan tulevaisuudesta mutta myös siitä miten suomalaisten työpaikkoja saadaan säilytettyä

tällöin jos tämä muutos johtaa autoedun työsuhdeautoilun lisääntymiseen tämä aiheuttaa vain yksityisautoilun lisääntymistä eikä sen vähenemistä

nythän on jäädytetty lapsilisän osalta indeksit neljäksi vuodeksi ja todellisuudessa tämä vaikuttaa pitkällä tähtäimellä paljonkin siihen lapsilisien tasoon

tämä politiikka toimi ja auttoi synnyttämään sellaista uutta kasvua että maamme pääsi ja nousi kohtuullisen nopeasti uudelleen kasvu uralle ja tämä mahdollisti kansalaisten hyvinvoinnin parantamisen

tämä tarkoittaisi käytännössä sitä että torniosta loppuisi kokonaan ammattikorkeakouluopetus monet kymmenet opettajat ja muu henkilökunta jäisivät työttömiksi

budjetin esittelypuheenvuorossa pääministeri katainen kertoi että hallitus on sitoutunut työhön eheämmän yhteiskunnan puolesta

arvoisa puhemies

suomen taloudellinen tilanne näyttää nyt todella huolestuttavalta

konkreettiset toimet näyttävät valitettavasti olevan kuitenkin toisenlaisia

kun puhutaan liikenteen polttonesteiden verotuksesta ja sen korottamisesta voi todeta että kyseessä ei ole missään tapauksessa tasaverotus

ainoat konkreettiset esitykset jotka hallitus on tuonut eduskunnalle ovat sellaisia jotka kasvattavat kuntien menoja kun samaan aikaan puhutaan että kuntien tehtäviä tulisi karsia noin miljardilla eurolla jotta kunnat selviävät vaikeasta taloustilanteesta

nimittäin kärsijöitä ovat nimenomaan haja asutusalueen ja pohjois ja itä suomen ihmiset ne ihmiset jotka välttämättä tarvitsevat omaa autoa saavuttaakseen edes välttämättömät peruspalvelut